siis kun kysymys on siitä että yhdistetään se erikoissairaanhoitopiiri siihen perusterveydenhuoltoon keskusta haluaa yhdistää nämä maakunnan tasolla hallituksen mallissa tämä yhdistäminen halutaan tehdä työssäkäyntialueittain

arvoisa herra puhemies

edustaja mattila otti esille tärkeitä asioita

tähän kaupallisen kalastuksen luvan myöntämiseen eli nyt kun käytännössä näitä ongelmia ei ole ollut juurikaan muualla kuin etelä saimaalla kysymys on muutamista kalastajista ja muutamista ongelmakohdista näitä ei tehdä yksipuolisella päätöksellä vaan valiokunnan viisaan lisäyksen myötä ensin pilottihankkeella jossa sopimalla haetaan ratkaisu siihen paikalliseen kaupallisen kalastuksen lupaan

kuten ministeri huovinen sanoi niin perustahan koko uudistukselle on se että meidän sosiaali ja terveyspalvelut ovat monelta osin kriisiytymässä ja ne vaativat ehdottomasti korjausliikkeitä ja sen pitää olla kunnollinen ja tuhti reilu askel eteenpäin jotta me saamme tämän meidän keskeisen peruspalvelun toimimaan

tänään on hyvä kertoa että ympäristönsuojelulaissa on maatilojen eläinmääriä ympäristöluvitusten ehtona ja niitä on nostettu kauttaaltaan

kun me viime syksynä viime loppukesästä jäimme suuren hallitsemattoman maahantulon kohteeksi me aloitimme määrätietoisen työskentelyn ajassa ja päivässä

kreikka on todellakin yksi niistä maista joihin tämä suuri muuttopaine tällä hetkellä kohdistuu ja nimenomaan laiton muuttopaine afrikan syrjäalueilta

eli me toimimme eri tahoilla tällä hetkellä eri lainsäädännön puolilla etsimme niitä asioita joita voimme tehdä paremmin ja vähentää byrokratiaa

edustaja korhonen täällä kaivoi taas tämän hallituksen ideologisen kuntaliitosten tekemisen esiin ja haluaisin nyt kerran jälleen muistuttaa siitä että tämä on aivan loogista jatketta paras hankkeelle joka aloitettiin jo keskustan aikana

täytyy olla erittäin huolissaan siitä mikä on kreikan kyky huolehtia tästä rajaturvallisuudesta ja siitä että nämä ihmiset jotka sitten kreikkaan saapuvat identifioidaan heidät tunnistetaan schengen alueelle saapuviksi koska se on aivan oleellinen osa sitä että me pystymme ratkaisemaan tämän eurooppalaisen suuren ongelman tästä eurooppaan tällä hetkellä vyöryvästä muuttoliikkeestä ja siihen liittyvistä ongelmista jotka nimenomaan liittyvät laittomaan muuttoliikkeeseen ja sen lieveilmiöihin ihmissalakuljetukseen ja tämän koko ongelman ratkaisuun

kolme vuotta sitten kataisen hallitus muodostui puolueista jotka erittäin haastavan taloustilanteen edessä yhdessä päättivät että suomi on hyvinvointiyhteiskunta myöskin tulevaisuudessa

mutta nyt mielestäni me käymme avointa keskustelua ja tarjoamme mahdollisuuden myöskin oppositiolle osallistua pohtimaan niitä keinoja joita suomi nyt tarvitsee selviytyäkseen

tämä on looginen järkevä kokonaisuus

tämän lupauksen pitäminen on edellyttänyt hallitukselta rohkeutta ja suoraselkäisyyttä ja tätä on varsinkin nyt viimeisten viikkojen aikana todellakin nähty

ely keskuksilla on lisäksi erittäin tarkat rajat siitä millä perusteella luvan voi myöntää ja myöskin erittäin tiukat määräykset siitä että jos kaupallinen kalastaja ei sovituissa ehdoissa pysy häneltä lupa otetaan pois

nyt lausuntokierroksella oleva esitys pitää sisällään paljon vaikeita kohtia ongelmallisia kohtia mutta hallitus lausuntokierroksen jälkeen ja asiantuntijoiden kommenttien perusteella pyrkii ratkomaan näitä ongelmia ja tuomaan eduskunnan käsittelyyn sellaisen esityksen joka on läpivietävissä ja joka puuttuu niihin ongelmiin joita meillä tällä hetkellä on olemassa meidän sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmässä

ensi vuosi pärjätään kohtuullisesti

vaikeat päätökset jotka kehyksessä tehtiin oli tehtävä sillä velkaantumisen tiellä jatkaminen olisi johtanut suomen rapautuvan hyvinvoinnin ja hiipuvan kasvun suomeen ja aikaan

maakunnan tasolla kuntayhtymässä vai vastuukunnan sisällä yhdessä itsenäisessä sote organisaatiossa jossa jokaisella kunnalla on edustus

tähän ja paikallisten merkitykseen kalakantojen hoitosuunnitelmien tekemisessä viitaten voisin sanoa että pelko siitä että kalavesien omistajien oikeuksia tässä poljetaan on ylimitoitettu ja siinä mielessä tämä voidaan kyllä ihan hyvin mielin täällä hyväksyä

me toivomme todella että te olisitte rakentavasti mukana ettekä pelkästään syyttämällä ja haukkumalla vaan rakentavasti mukana ottamassa kantaa niihin keinoihin joita hallitus on esitellyt

edelleen peräänkuulutan nyt sitä että kun kuntakentällä on tällä hetkellä vaihe etsiä selvityskumppaneita kertoa omia näkemyksiä siitä mitkä olisivat niitä luontaisia alueita nyt yhdessä kuntakentällä puolueet unohtaisivat riitelyn ja lähtisivät hakemaan niitä oikeita luontevia ratkaisuja

suomalaiset tuottajat eivät voi olla maksumiehinä ja meidän pitää saada se meille kuuluva osuus ja me tulemme tekemään kaikkemme että se myöskin toteutuu

arvoisa rouva puhemies

me olemme olleet takaamassa ja olemme takaamassa turvaamassa eurooppalaista vakautta ja etsimässä polkua vakaaseen eurooppalaiseen tilanteeseen

kokoomuksen mielestä meidän pitää pystyä tekemään ne ratkaisut välttämättömät ratkaisut jotka takaavat suomen uskottavuuden ratkaisut jotka uskottavasti vievät suomea terveelle uralle jotta ulkoa meitä arvioiden edelleen suomeen uskotaan

miltä aikataulu tällä hetkellä näyttää

toiminnot sisärajoilla on ajettu alas

vielä lopuksi totean että kun laki täällä toivottavasti saadaan vielä hyväksyttyä sen jälkeen pyrimme tekemään asetuksen vielä tämän kauden aikana koska se on oleellinen osa sitä kokonaisuutta jonka me olemme kalalainsäädännössä ja siihen liittyvässä strategiatyössä tämän eduskuntakauden aikana tehneet

näitä esimerkkejä on nyt tullut eri puolilta suomea siitä miten vanhatkin padot murtuvat vaikkapa kuopiosiilinjärvi välillä

olen saanut häneltä vahvan tuen tämän prosessin aikana ja myöskin se että suomi on näin vahvasti näissä pöydissä johtuu siitä että tälle on saatu valtiomiestasolta myöskin tuki muista maista

jos päädytään siihen että sopeutustoimia jaksotetaan haluaisin kysyä valtiovarainministeriltä

olemme tietenkin tehostaneet rajavalvontaamme itärajalla se on selviö mutta myöskin satamissa lentokentillä jolloin me olemme saaneet kansallisesti tilannetta hallintaan

me teemme tätä työtä siksi että me turvaamme suomalaisten työpaikat jotta meidän ei tarvitsisi lukea niin paljon uutisia yt neuvotteluista ja irtisanomisista

onko tavatonta että näin tehdään ja miten ne päätökset tehdään riittävän sitovasti jotta usko niiden vaikuttavuuteen tulevina vuosina säilyy

nämä päätökset johtavat aivan uudenlaiseen suomeen sellaiseen suomeen joka on taloudellisesti kestävämpi ja hyvinvoinniltaan tätä päivää parempi suomi

mikä on teidän arvionne siitä että jos me epäonnistumme jos eurooppa epäonnistuu kreikan tilanteen ratkaisemisessa ja vakauttamisessa lähipäivinä ja lähiviikkoina kuinka suuret riskit siitä on suomalaiselle työllisyydelle ja hyvinvoinnille

me pystyimme löytämään ratkaisun venäjän kanssa idästä tulevaan muuttoliikkeeseen mutta se mitä tulevaisuudessa tapahtuu ratkotaan pitkälti tällä hetkellä välimerellä turkin ja eun välisen sopimuksen toimeenpanossa

meidän käsissämme on kehyspäätöksen myötä ja näiden päätösten myötä uuden kasvun suunnitelma joka luo tiekartan seuraaville vuosille

siihen on löydettävä ne keinot joilla se toimii oikeusvaltion periaatteita kunnioittaen mutta ennen kaikkea niin että hallitsematon maahantulo turkista eurooppaan saadaan katkeamaan ja samaan aikaan parannetaan pakolaisten olosuhteita turkissa ja heidän pakolaisuutensa lähtömaissa

arvoisa puhemies

lisäys palauttaisi itärajan valvonnan sille tasolle jolla se oli suotuisamman turvallisuustilanteen aikana ennen turvallisuusympäristön muutosta

sukupolvet toisensa jälkeen ovat käyneet vaihto oppilaina yhä useammat opiskelevat ulkomailla tekevät töitä kansainvälisissä yrityksissä ja aika useaan perheeseenkin kuuluu ulkomaalaissyntyisiä ihmisiä

tällä viikolla hallitus valmistelee ja päättää rakennepaketista ja uskon että se tulee vastaamaan muun muassa niihin kilpailukyvyn edistämisen vaateisiin joita tekin esititte

ja koska näin on niin sen sijaan että revimme paketin yksityiskohtia odotamme erityisesti oppositiolta ja keskustalta rakentavaa otetta myös tässä kysymyksessä

vähän aikaa sitten saatiin aikaan hallituksen myötävaikutuksella ja hyvällä konsensuksella yhteiskunnassa maltillinen pitkäaikainen palkkaratkaisu jota niin ikään olette peräänkuuluttaneet täällä useampia kertoja

suomalaiset ovat yksi maailman koulutetuimmista kansoista kansa joka on matkustanut kanariansaarilta kaukoidän maihin ja tutustunut kulttuureihin

siitä on ehkä hyvä huomata ja tiedostaa se että se on ainakin tällä hetkellä koostumukseltaan erilaista

tulijat ovat pääasiassa saharan eteläpuolisista maista länsi afrikan maista joiden maiden turvallisuustilanne ei ole sen kaltainen että olisi kovinkaan todennäköistä että he saisivat jostakin euroopan maasta tai suomesta turvapaikan

rajavartiolaitos tulee toimeenpanemaan euroopan raja ja merivartiojärjestelmän schengenin rajasäännöstön muutosten ja euroopan unionin rajanylitystietojärjestelmän edellyttämät kansalliset toimenpiteet

arvoisa puhemies

niin kauan kuin näin on että ei ole tarkempaa sisältöä vaatimuksissa ei edes esimerkiksi keskustalla ole omaa uskottavaa vaihtoehtoa

siksi on väärin että pienen äärivähemmistön näkemykset ylikorostuvat keskustelussa kansainvälisyydestä maahanmuutosta ja eri kulttuureista

sillä jos jollakin haetaan kilpailukykyä suomalaiselle teollisuudelle ja toivotaan että suomeen saadaan uusia työpaikkoja

samassa yhteydessä on päätetty että sikäli kun ja pahalta näyttää tämä ukrainan kriisi jonka ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja varmasti hyvin tuntee näyttää pitkään jatkuvan niin hallitus seuraa tilannetta ja on valmis lisätoimenpiteisiin

jo heti sen jälkeen teimme päätöksen siitä että ääriliikkeiden valvontaa suomessa lisättiin ja tätä on pidetty yllä

on tärkeää huomata se että hallituksen toimilla telakkatyö meriteollisuus jatkuu suomessa

joku pelkää että muualta tulijat vievät työpaikan joku pelkää että valtiolla ei enää ole varaa maksaa omaa sosiaaliturvaa

tui risteilijöitä rakennetaan turun telakalla ja myöskin tällä hetkellä käydään jatkuvasti uusia neuvotteluja uusien laivatilausten saamiseksi

euroopan lähialueilla joka on aika laaja käsite tänä päivänä käydään lukemattomia sotia on kriisejä terrorismia sekä äärimmäistä köyhyyttä

päällimmäisenä se että voidaanko väkivaltaisten ja väkivaltaa käyttävien ääriliikkeiden toiminta kieltää ja kriminalisoida siihen me odotamme jyväskylän tapahtumien oikeusprosessin päätöstä ja siinä yhteydessä tehtävää harkintaa sen jälkeen teemme päätöksiä lainsäädännön osalta

kysymys onkin tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamisesta ja siitä että tulevilla sukupolvilla on hyvinvoiva suomi jotta meillä on varaa maksaa lapsilisiä myös tulevaisuudessa

mitä tulee näihin euroopan maihin niin voin kertoa että ei ole euroopan maata joka ei haluaisi tällä hetkellä maataloustuotannolleen tukia

sen lisäksi toimii erittäin järjestäytynyt kymmenientuhansien salakuljettajien verkosto joka järjestää ihmisille matkoja lupauksella paremmasta tulevaisuudesta johon on helppo tarttua silloin kun omassa maassa näkymää tulevasta ei ole

visioluonnos heijastaa hyvin tätä aikaa jolloin yksikään toimija ei omin voimin kykene saavuttamaan tavoitteita vaan siihen vaaditaan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa

soini arvostelee kokoomuksen eurooppa politiikkaa mutta kuitenkin on niin että jos suomi ei olisi kantanut omaa vastuutaan ja ollut mukana siinä työssä mitä euromaat yhdessä imfn ja joidenkin yksittäisten maiden kanssa ovat olleet tekemässä niin me saattaisimme olla tilanteessa että uusi taantuma olisi jo tullut eurooppaan ja suomeen

hallitusohjelmaan on kirjattu että pelastustoimen ja varautumisen valtakunnallista johtamista suunnittelua ja koordinointia vahvistetaan ja parannetaan

oleellista on nyt se että me saamme käsiteltyä näiden ihmisten asiat jotka ovat viimeisen vuoden aikana suomeen tulleet tehokkaasti oikeudenmukaisesti ja jämptisti jotta suomalaiset uskovat järjestelmään jotta hyväksyvät sen mitä tapahtuu

ja toiseksi kun tämä suunnitelma on jo moneen kertaan karsittu nykyiseen budjettiinsa niin ei kai oikeasti luulla että sitä vielä karsimalla tämä yhteysväli voitaisiin järkevällä tavalla toteuttaa

meillä saattaisi olla erittäin suuri ja vaikea työttömyys edessä ja me olisimme samalla tilanteessa jossa meillä ei olisi enää varaa tehdä panostuksia elvyttämällä ja sitä kautta helpottaa suomalaisten yritysten pärjäämistä ja säilyttää suomalaiset työpaikat ja sitä kautta hyvinvointi

ihmisten ihonvärin ulkonäön tai syntyperän perusteella ei voi tehdä päätelmiä heidän luonteestaan ominaisuuksistaan tai kyvyistään

hätäkeskustoiminta on yksi tärkeimmistä toiminnoista jotka vaikuttavat suoraan luottamukseemme viranomaisiin ja yhteiskuntaa kohtaan yleisemminkin

siksi on oikein että subjektiivista päivähoito oikeutta rajataan mutta toisaalta pienten lasten vanhemmille tarjotaan joustavia mahdollisuuksia tehdä osa aikatyötä

sen lisäksi meidän pitää ne ihmiset jotka saavat turvapaikan määrätietoisesti ottaa kotouttamistoimenpiteiden kohteeksi ja tähän liittyen hallitus on tänään julkaissut kotouttamispoliittisen ohjelman josta varmasti paikalla olevat ministerit kertovat lisää

tämän vuoksi linjaamme että häiriötön hätäkeskustoiminta on turvattava ja hätäkeskustoimintaan liittyviä yhteistyöprosesseja tulee edelleen kehittää

on oikein että työttömyysturvassa ja asumistuessa otetaan käyttöön suojaosuudet jotka kannustavat ottamaan vastaan myös pienempipalkkaista työtä ja osa aikaista työtä

suomea vie oikeaan suuntaan se että osatyökykyisiä työllistetään ja jokaiselle syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle etsitään työ tai opiskelupaikka

arvoisa puhemies

eiköhän se ole niin että kaikkein tärkein tehtävä on meidän yhteinen ja se on että me estämme eriarvoistumiskehitystä suomessa estämme syrjäytymisen kasvua panostamme nuorisotyöhön ja nuoriin ja se että me vähennämme ja pienennämme niitä syitä miksi jotkut lähtevät ääriliikkeisiin mukaan ja lähtevät sellaiseen toimintaan jota ei voi hyväksyä ja joka on jopa lainvastaista

kun asiat puhutaan halki voi selvitä että vika ei olekaan ihmisissä vaan se mitä pelkäämme ja emme voi hyväksyä onkin tavoissa ja kulttuureissa

niiden osalta jotka turvapaikkaa eivät saa meidän on toimittava tehokkaasti ja palautettava heidät lähtömaihinsa